tavoitteena on myös rakentaa pohjaa menestykselle kansainvälisessä huippu urheilussa ja meillä on suomessa valmistunut juuri humu työryhmän esitys huippu urheilun rahoituksesta ja uudistamisesta

myös erityisryhmien ja asumisoikeusasuntojen rakentaminen on laskussa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan lausunto ei tuo paljoa uutta puoluelain ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamiseen mutta joitain tarkennuksia ja täsmennyksiä kylläkin

valvontapantaa siis käytettäisiin ainoastaan nuorten rikollisten ja ensikertalaisten kohdalla

miten tämä huippu urheilun rahoitus saadaan järjestettyä riittävälle tasolle samaan aikaan kun meidän pitää panostaa myös suuria ryhmiä liikuttavaan urheiluun

pidän myönteisenä sitä että ministeri koskisen johdolla metsäpoliittinen selonteko on nyt tehty ja siinä on pyritty tasapainoon metsän monimuotoisuuden ja suojelun näkökulmasta mutta myös met sien taloudellisen hyödyntämisen näkökulmasta

maksupalveluiden mukaan matkapuhelin ja laajakaistalaskun yhteydessä maksettavat hyödykkeet tulisi myös eritellä entistä tarkemmin ja tämä on myös yksi ihan selkeä parannus tässä nopeasti kehittyvässä maksumahdollisuuksien laajentamisessa

kyllä minä itse vaikka täällä on omasta puolueestakin kriittisiä puheenvuoroja tullut ehkä tästä lähestymiskulmasta näen tämän jossain määrin ihan kannatettavana asiana

viime vuosien tapahtumat ovat vakava peruste sille että vaalirahoitus on nyt saatava kuntoon seurattavaksi ja läpinäkyväksi

oli sitten kyse kohtuuhintaisesta vuokra asuntotuotannosta vapaarahoitteisesta tuotannosta asumisoikeustuotannosta tai erityisryhmille suunnatuista asunnoista

tuomio saisi olla enimmillään siis tuon kahdeksan kuukautta ehdotonta vankeutta

on hyvä että ehdokkaiden ja puolueiden tekeminen verovaroin kuumassa kieli tai tukeminen verovaroin muun muassa kielletään ja muutamia muita erittäin hyviä vahvistuksia ja suuntaviivoja tuohon rahoitukseen tuodaan

tätä keskustelua kun on kuunnellut niin ei keskustan ja perussuomalaisten populismissa enää tässä huutokaupassa pärjää millään muulla kuin esittämällä sitä että puolet kansanedustajista pois

tällaiset hoitamattomat metsät eivät itse asiassa palvele kumpaakaan tavoitetta ja olisi äärimmäisen tärkeää että löytäisimme keinoja millä nämä pienet metsäpalstat saataisiin tulevaisuudessa aiempaa paremmin hyödynnettyä

ruotsista ja esimerkiksi virosta tällaisesta vastaavasta järjestelmästä on saatu ihan hyviä tuloksia niin kuin ministeri täällä kertoi

tähän kyselyyn siis vastasivat merkittävältä osalta nimenomaan ne jotka näiden tekijänoikeuksien parissa työtään tekevät

asuntotuotannon vilkastuttamiseksi ja hintojen nousun hillitsemiseksi tarvitaan toimenpiteitä laajalla skaalalla

ennen muuta näiden nuorten rikollisten tuo rikosten ketju on saatu katkaistua ja tämä on ollut erittäin myönteistä

pidän erittäin tervetulleena että nyt tulevaisuudessa ehdokkaan ja hänen tukiryhmänsä tai muun taustayhdistyksen samalta tukijalta saamat suoritukset lasketaan myös yhteen ja ilmoitetaan yhtenä tukena

en tiedä olisiko sitten tarpeen jossain vaiheessa miettiä tämä aivan niin sanotusti puhtaalta pöydältä tyhjältä paperilta katsoa kokonaisuutta mitä tehdä esimerkiksi miettiä sitä millä tavalla meidän tekijänoikeuslainsäädäntö mutta toisaalta sitten tästä työstä saadut korvaukset jakaantuvat musiikintekijöiden kontra audiovisuaalista tuotantoa esimerkiksi tv puolelle tekevien kanssa

pidän hyvänä myös sitä että tässä on vahvasti otettu esille biotalouden asema ja sen mahdollisuudet tulevaisuudessa metsien hyödyntämisessä

idea on siis se että tuon tuomitun nuoren pitäisi pysyä kotonaan ja sitten hän voisi osallistua työhön taikka muuhun toimintaan josta on erikseen ennakkoon sovittu ja ehtona olisi se että jos näitä sääntöjä rikottaisiin toistuvasti tai törkeästi niin rangaistus muuttuisi silloin saman tien ehdottomaksi vankeudeksi

tämän asian valmistelussa on noussut esille se niin kuin täällä esittelytekstissäkin todetaan että teleyritysten tarjoamien maksupalvelulain mukaisten maksupalveluiden osalta teleyritykset ovat esittäneet arvioita siitä että lain tuomista velvoitteista ja järjestelmämuutoksista aiheutuvien kustannusten vuoksi näiden palveluiden tarjoaminen mahdollisesti lopetetaan

kyllä tästä päästään hyvin etenemään metsien monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta mutta ennen muuta suomalaisen voimavaran vihreän kullan hyödyntämisessä

tiedämme että tätä porsaanreikää käytettiin viime eduskuntavaaleissa lukuisia kertoja hyväksi ja näitäkään ei ole nyt vaalirahailmoituksiin korjattu

arvoisa puhemies

nostan vain muutaman pienen asian tai oikeastaan yhden pienen asian esille mutta sitä ennen kuitenkin tuosta päälinjasta joka tässä esityksessä on täytyy todeta että oikeaan suuntaan olemme kehittämässä suomea muuttuvassa euroopassa

sitä meuhkattiin lehdissä ja vastustettiin tiukkasanaisesti

myös valtio voi tehdä paljon jotta rakentamisen kustannukset eivät karkaa ja jotta myös tuettu asuntotuotanto kiinnostaisi toimijoita

konkurssiin mennyt kanadalaisyhtiö tai sen suomalainen tytäryhtiö vaatii rahaa

arvoisa puhemies

edustaja pirkko ruohonen lerner kantoi huolta yrittäjien jaksamisesta kauppakeskuksissa ja hänen puheenvuorostaan jäi sellainen kuva että tuo huoli on jatkossakin ilmeinen

istuivat hiljaa takapenkissä myhäilivät ja ilmoittivat sen jälkeen että vahingossa unohdimme äänestää

arvoisa puhemies

yleisradion tuloutuksista löytää aika mielenkiintoisia yhteyksiä millä tavalla tämä järjestelmä tukee toista puolikasta unohtaen toisen puolikkaan

kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta kuuntelemaan alan asiantuntijoita ja kokoamaan kehysriihessä toimenpidepaketin jolla oikeasti saadaan vauhditettua kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa mahdollisimman nopealla aikataululla

malli siis mahdollistaisi rikoksentekijän työn ja opiskelupaikankin säilymisen ja tämä on se positiivinen näkökulma minun mielestäni näiden nuorten kohdalla erityisesti

heille kelpasi teille arvoisat perussuomalaiset kelpaa kymmenien miljoonien puoluetuki ja otatte sitä tyytyväisenä vastaan

vahvat peruskunnat tulevat säilymään ja samaan aikaan kuitenkin puramme byrokratiaa jota olisi voinut toki enemmänkin tässä uudistuksessa purkaa

olisiko arvoisa ministeri rehn pohdittavissa jotain öljynsuojarahastotyyppistä mallia missä nämä rahojen poisviejät myös kantaisivat vastuuta sitten kun tilanne heikkenee

täytyy todeta että nimenomaan tällä hallituksen esityksellä joka nyt on käsittelyssä ja tulossa lopulliseen päätökseen eduskunnassa kaikille yrittäjille kauppakeskuksissa annetaan myös oikeus tuohon vapaapäivään eli hallituksen esitys nimenomaan korjaa tämän epäoikeudenmukaisuuden taikka jaksamiskysymyksen

olen tyytyväinen että näissä lain valmistelun neuvotteluissa päästiin alkuperäistä huomattavasti pidempään siirtymäaikaan teleoperaattorien osalta ja olen kohtuullisen vakuuttunut siitä että mobiilimaksaminen ei tule vaarantumaan tämän pidennetyn siirtymäajankaan myötä

meidän pitää uudistaa tekijänoikeuslakia

useat kansanedustajat ovat katsoneet että he välttyvät tiedotusvälineiden huomiolta jättämällä koskematta puutteelliseen ilmoitukseen ja että vain ilmoituksen täydentäjät tulevat huomatuksi

näin ei ehdottoman vankeusrangaistuksen kohdalla tapahdu ja sen takia itse suhtaudun tuohon myönteisesti

myös maakuntien määrää olisi voinut ja olisi ehkä pitänytkin tässä työssä vähentää ja uudistaa

alan kaikki toimijat siis sekä rakentajat että rakennuttajat ovat todenneet että esimerkiksi ara tuotannon rajoitusaikojen lyhentäminen laittaisi kohtuuhintaista tuotantoa liikkeelle

sen pitää olla luovalla alalla toimimista ja menestymistä mahdollistavaa mutta toisaalta myös niin että se mahdollistaisi tämän materiaalin käytönkin

tätä käsiteltiin eduskunnassa jo useampi vuosi sitten ja monta kertaakin ja aina olemme tulleet siihen että kyllä sopimuksella nämä voidaan ratkaista

kun kyseessä olisivat nuoret rikoksentekijät niin mahdollisesti tuoreen perheen ja pienten lasten parissa elämiseen tämä antaisi yhden hyvän mahdollisuuden minun mielestäni

tästä sitten tulemmekin ehkä siihen problematiikkaan mihin usein törmäämme että kun teemme jotain mikä helpottaisi käyttöä niin samaan aikaan ehkä sitten teemme jotain sellaista minkä taas luovan työn tekijät kokevat epäoikeudenmukaiseksi

mutta arvoisa puhemies se asia jonka oikeastaan vain haluan nostaa esille ja kysyä elinkeinoministeriltä ja kuntaministeriltä on tuo esityksessä esille nostettu ajatus siitä että kirjasto liikunta ja nuorisotoimet sijoitetaan pääosin tässä esityksessä nyt elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksiin

toisaalta on erikoista sekin että edelleen osa viime vaalien vaalirahailmoituksista on siis korjaamatta vaikka julkisuudessa näistä asioista on paljon kerrottu

näen ennen muuta niin että tällä palvelu ja maksutapojen laajentamisella ennen muuta vahvistetaan näiden syrjäkylienkin mahdollisuuksia käyttää palveluita laajasti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta niin kuin edustaja autto toi esille on käynyt niin että vahvempi suurempi eli kauppakeskus on jyrännyt pienet yrittäjät ja kyllä lainsäätäjän pitää sellaisessakin tilanteessa asettua sen heikomman puolelle ja puolustaa näin

myös sitten niin kun tuossa aiemmin totesin tämmöinen vankilan rikollisia asenteita ihannoiva alakulttuuri vältettäisiin tällä tavalla kun annettaisiin nuorelle mahdollisuus suorittaa tuo rangaistus tällä pantarangaistuksella

no ehkä tähän on ihan hyvät perustellut syyt kun rahapelilupa totopelien osalta on myönnetty nyt yksin fintoto oylle ja totopeleistä saatavat tuotot käytetään arpajaislain mukaisesti hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

siellä usein matka perinteiseen pankkiin saattaa olla hyvinkin pitkä ja nyt se tulee entistä helpommin tavoitettavaksi nykyaikaisen tekniikan avulla

tämä on tärkeä uudistus ja on helppo yhtyä edustajien zyskowicz ja tolvanen puheenvuoroihin muun muassa tähän todisteiden käyttöön ja käyttämättä jättämiseen niitä en lähde tässä puheenvuorossani toistamaan

se tuo tältä osin maamme tässäkin asiassa avoimuuden eturintamaan noin euroopan laajuisesti ja maailmanlaajuisestikin

yksi kysymys tähän edelleen jää ja se kysymys on se mikä tuo kiinniolopäivä on ja sen edelleen tulevaisuudessakin toki kauppakeskus voi ymmärtääkseni päättää

arvoisa puhemies

jos tarkastelemme laajemmin mistä pääkaupunkiseudun mutta myös muiden kaupunkiseutujen haastavampi asuntotilanne johtuu yksi ratkaisevimmista syistä on kuntarakenne

ainoastaan näiden toimialojen peruspalveluiden arviointi olisi aluehallintopuolella

on myös varsin perusteltua että samaan aikaan luottamuksen palauttamiseksi ja vahvistamiseksi säädetään myös kansanedustajia koskevien lahjusrikossäädösten muuttamisesta

toivon että nyt kun tämä neuvottelukunta poistuu tästä välistä tavallaan valvomasta ja ohjaamasta tätä rahankäyttöä niin tuo fintoton ja maa ja metsätalousministeriön jolle tämä tehtävä nyt kokonaisuudessaan siirtyy välinen keskusteluyhteys toimisi hyvin

mutta on syytä kyllä pöytäkirjaan merkata että vielä viimeisissä neuvotteluissa kokoomus esitti lapsilisäleikkauksen puolittamista mutta se ei sosialidemokraateille silloin käynyt

arvoisa puhemies

eli kauppakeskus voi ilmoittaa että tuo teidän kiinniolopäivänne on esimerkiksi maanantai tai joku muu ja itse toivon että tätä seurataan tarkasti ja ollaan valmiita sitten korjaamaan

asko seljavaara ymmärsi kyllä sanomani väärin

julkisen talouden tervehdyttäminen on tärkeä tehtävä ja kasvua ja työllisyyttä ja kilpailukykyä pitää tukea niin kuin nyt tehdäänkin mutta vaikeina aikoina on ennen muuta pidettävä huolta lapsista ja nuorista

olen itse myös sitä mieltä että on hyvä että kiinnitetään aiempaa suurempaa huomiota todistajiin erilaisissa tilanteissa

tähän asiaan ovat kiinnittäneet esityksen valmistelun aikana huomiota muun muassa opetusministeriö lääninhallitukset lapin te keskus ja lapsiasiainvaltuutettu jotka ovat esittäneet huolensa tästä esityksestä ja esittäneet että kirjasto liikunta ja nuoriso osiot siirrettäisiin aluehallintovirastoihin

tällainen mallihan on käytössä jo monissa euroopan maissa yhdysvalloissa myös kanadassa australiassa uudessa seelannissa

kun jokaisella kunnalla on oma näkemyksensä ei saada aikaan koko seudun ja asukkaiden kannalta järkevää maankäytön asumisen ja liikenteen kokonaisuutta

puhuin palvelutarpeen kasvamisesta

rikoslain muutos tulee tältä osin yhtenäistämään kansanedustajat ja virkamiehet samojen lahjussäännösten piiriin ja uutta tulevat olemaan törkeät tekomuodot lahjuksen antamisesta ja ottamisesta kun kyse on kansanedustajasta

anonyymi todistaminen on asia joka on ollut pitkään esillä ja oikeastaan omassa puheenvuorossani haluaisin päähuomion kiinnittää siihen että tämä anonyymi todistaminen on rajattu ainoastaan kahdeksaan vuoteen eli minimituomio on vähintään kahdeksan vuotta

näin on edettävä tällä mallilla joka nyt on tehty verovähennysmalli joka on monimutkainen ja lisää byrokratiaa

me ainakin kokoomuksessa olemme erittäin tyytyväisiä siihen että yhteiskuntatakuuta kiirehditään ja otetaan nyt etupainotteisesti käyttöön ja nimenomaan siellä missä näitä opiskelupaikkoja tarvitaan

yhä useampi tarvitsee eritasoista ja erilaista hoitoa vaikka tulevaisuuden ikäihmiset tulevatkin olemaan varmasti yhä parempikuntoisia noin lähtökohtaisesti

voi olla niin että monella liikkeellä ja monella perheellisellä olisi toive että lauantain sunnuntain voisi varata lapsiperheessäkin omalle perheelle ja pitää silloin parturiliikkeen kiinni

maailmalla käytetään yleisimmin juuri tätä samaa mallia jota nyt esitetään todennäköisesti suomeenkin eli nilkkaan ja ranteeseen laitettavaa seurantapantaa joka perustuisi radiotaajuustekniikkaan ja olisi yhteydessä tuomitun asuntoon kiinteästi sijoitettuun seurantalaitteeseen

nyt tilanne johtaa siihen että osa joutuu muuttamaan tahtomattaan kauemmaksi tarjonnan vähäisyyden takia tai asuntojen ja asumisen hinnan takia

mutta taloutta pitää tasapainottaa

sitä maamme tällä hetkellä vaatii ja se pitää sisällään yleensä vain epämiellyttäviä asioita

tässä istunnon alussa näimme tuolla yläkatsomossa tilanteen joka antoi tietyllä tavalla tällekin keskustelulle ja tämä hyvä

lisäksi muun muassa suomen liikunta ja urheilu ry on esittänyt vastaavaa siirtoa liikuntatoimen tehtävien osalta

se pitää sisällään siis tapot murhat törkeät huumausainerikokset ja seksuaalirikosten törkeät tekomuodot mutta sen sijaan esimerkiksi raiskauksen taikka hyväksikäyttöjen perustekomuodot joita en perusperiaatteiltaankaan oikein ymmärrä jäävät tämän anonyymin todistamisen ulkopuolelle

uskon että tämä esitys antaa lääkäreille nimenomaan enemmän aikaa uusien potilaiden hoitoon ja sairauksien diagnosointiin ja sitten taas näitä jatkohoitoja ja näitä toimenpiteitä voidaan tämän lainsäädännön turvin siirtää myös osittain lisäkoulutettujen sairaanhoitajien vastuulle

arvoisa puhemies

lahjonta tulisi olemaan rangaistavaa jos se on omiaan selvästi horjuttamaan luottamusta edustajan riippumattomuuteen ja myös tänään käsittelyssä oleva vaaliraha olisi lahjontaa jos sillä pyrittäisiin kiertämään lahjussäännöksiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä korjaa ja vie tilannetta parempaan suuntaan mutta tilanne olisi paljon helpompi kun luopuisimme tällaisesta tähän päivään kuulumattomasta kaupan aukiolon säätelemisestä kokonaan

oikeastaan nyt olisi mielenkiintoista kuulla sekä kuntaministeriltä että kauppa ja teollisuusministeriltä perustelut siihen minkä takia kirjasto liikunta ja nuorisotoimen asiat alistetaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten alaisuuteen

onneksi siellä on paljon tehtykin ja paljon saatu hyvää aikaan muun muassa raviliigojen ja näiden kautta uusia ihmisiä harrastuksen pariin mutta tärkeintä on se että fintoto tuottaa hyvin ja sieltä ne rahat saadaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tulevaisuudessa

ja hyvää on se että painopistettä siirretään tuonne ennalta ehkäisevään työhön ja asiakaslähtöisyyteen jonka itse asiassa pitäisi kyllä olla kaiken lainsäädännön ja kaikkien palveluiden automaattinen lähtökohta

hälytys siis syntyisi siinä vaiheessa kun tuo tuomiota suorittava poistuisi taikka ei palaisi kotiin sovittujen pelisääntöjen mukaisesti tai panta rikottaisiin ja yritettäisiin irrottaa

se on parasta työtä myös tässä koulukiusaamisasiassa

kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa että kuntauudistus on yksi tärkeimmistä helsingin ja muiden kaupunkiseutujen asuntopulan ratkaisuista pitkällä aikavälillä etenkin kun seudun väestö kasvaa

mielestäni kolmas asia joka pitää nostaa nyt esille tässä samassa kokonaisuudessa on demokratiassa ja myös eduskunnassa tapahtuva lobbaus

niin kuin edustaja tolvanen totesi pienempiäkin rikoksia ihmiset pelkäävät ja mikä sitten on vakava uhka

kotipalvelu lapsiperheille on tervetullutta totta kai

se on huippu urheilun ja kulttuurin näkökulmasta tärkeä mutta myös työllisyyden näkökulmasta sillä on erittäin suuri työllistävä vaikutus kun tuo suuri saneeraus tarpeellinen saneeraus saadaan nyt liikkeelle

aiemminhan suomessa sähköistä valvontaa on käytetty valvotun koevapauden ja vankien poistumislupien valvonnassa

mutta se asia johon itsekin olen kiinnittänyt huomiota on se että nyt näyttää siltä että aika usein ministeriöiden ja kuntaliiton arviot niistä kustannusvaikutuksista kunnille menevät pahasti ristiin